uutta lakia valmistelevassa työryhmässä olemme valmiita kaikkiin sellaisiin tarpeellisiin uudistuksiin joilla selkeytetään käytäntöjä estetään sopimattomia menettelyjä ja lisätään avoimuutta

itärajan takaa ei ole vyörymässä suomeen punatähtisiä armeijoita eikä myöskään pelättyjä kymmentuhantisia susilaumoja

herra puhemies

akuutteja uhkia suomalaisten turvallisuudelle ovat syvenevä talouslama ja ilmastonmuutos

toinen koskee rakennusalaa ja toinen liikennealaa

kuntien päättäjien arviointikyvystä täytyy kyllä sanoa että myös ne kaikki uutiset jotka ovat tulleet eri puolilta suomea siitä että kunnissa suunnitellaan taas opettajien lomautusta ovat kyllä aivan käsittämättömiä kun tiedetään että monet monet meidän lapsistamme ja nuoristamme voivat huonosti ja tarvitaan nimenomaan sitä koulua

kysyisin ministeriltä millä tavalla se seikka että yliopistojen hallituksiin tulee ulkopuolisia enemmistö eli yritysmaailman edustajia enemmistö lisää yliopistojen omaa autonomiaa ja yliopistojen mahdollisuutta vaikuttaa omaan tutkimukseensa

jos hallituksen tarkoituksena on esitellä leikkauslistoja niin kiitos saisimmeko ne ennen vaaleja ihan äänestäjien kuluttajansuojan takia

sotilaallisten uhkien sijaan suomen on kiinnitettävä huomio niihin oikeisiin uhkiin jotka todellisessa elämässä uhkaavat ihmisten hyvinvointia terveyttä ja turvallisuutta

että vaa että selonteko valitsee on valitettavaa ettei selonteko valitse suomen linjaksi toimimista ykn kautta konfliktien ennalta ehkäisemiseksi

kun hallitus ei tässä selonteossa alusta keskustelua täytyy turvautua ulkopuolisiin alustajiin

vasemmistoliitto kannattaa että lainsäädännössä määritellään täysi avoimuus sekä puolueen että ehdokkaiden saamalle ulkopuoliselle rahoitukselle jotta ei synny epäselvyyksiä mahdollisista sidonnaisuuksista

herra puhemies

niukkana aikana ei ole järkeä satsata aseisiin jos ihmisiä uhkaavat koko ajan ja kasvavasti työttömyys ja köyhyys ja peruspalvelujen saatavuuden huononeminen

ennen budjettiriihtä julkisuudessa käytiin hurjaa keskustelua rakenteellisista uudistuksista

kun monet tutkimukset taas osoittavat että paras keino puuttua positiivisella tavalla lasten tulevaisuuteen ja luoda heille mahdollisuuksia hyvään nuoruuteen ja aikuisuuteen on se että tuetaan lasten koulussa onnistumista niin kyllä se on edesvastuutonta jos yhdessäkään kunnassa lähdetään opettajia lomauttamaan tilanteessa jossa enemmän tarvittaisiin opettajia per lapsi siellä koulussa

silloin kun tämä hallitus alkajaisiksensa teki tämän puolustusvoimien määrärahatason alennuksen niin tarkoitushan oli tehdä jatkossa myös pysyvä alennus ei niin että sitä lähdetään sitten nostamaan edes sillä nimikkeellä mitä puolustusministeri käytti että ylläpitää

kuvasitte nyt kauniisti stipendijärjestelmää mutta sehän että tulee lukukausimaksut on nimenomaan erittäin epätasa arvoista niitä kohtaan jotka tulevat kaikkein köyhimmistä maista

suomen tulisi kaikin keinoin tukea ykn laaja alaisesti harjoittamaa konfliktien ennaltaehkäisyä ja nostaa siviilikriisinhallinta ensisijaiseksi konfliktien ratkaisussa

jopa oppositiopoliitikot ja lehtien pääkirjoitukset vaativat kaikkien muiden tavoitteiden alistamista julkisen talouden pikaiselle tasapainottamiselle

väistämättä tulee mieleen ajatus onko hallituksella tarkoituksena teettää virkamiehillä ja konsulteilla linjanvedot joita hallitus sitten vaihtoehtojen puuttuessa kiltisti noudattaa eli onko näytelmän nimeksi suunniteltu pahat virkamiehet ja hyvät ministerit

mutta kaiken kaikkiaan totta kai erilaiset käytännönläheiset yhteistyöt niin kuin esimerkiksi pohjoismaiden kesken materiaalihankinnat ja sillä tavalla säästöjen aikaansaaminen on varmasti sellaista mihin pitää jatkossakin satsata

arvoisa puhemies

suomen talous on yhä euroopan vahvimpia

kuten sanottua tämä esitys jonka valiokunta nyt esittää on varmasti pieni askel oikeaan suuntaan mutta aivan riittämätön tässä tilanteessa

arvoisa puhemies

södermanin hyvän puheensa päätteeksi tekemää ehdotusta perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksis

samalla tavalla suomihan on kansainvälisessä kriisinhallinnassa jatkuvasti yhteistyössä

sen takia toivoisin että vastuulliset hallituksenkin kansanedustajat voisivat kannattaa tätä meidän tekemäämme esitystä

näissä alustuksissa on jonkin verran eroa kestävyysvajeen suhteen mutta oleellisin ero on se että siinä missä valtiovarainministeriö vihjailee siinä oecd panee halot halki poikki ja pinoon

olemassa olevat kilpailukykyongelmamme eivät johdu liian korkeista palkoista tai veroista esimerkiksi ruotsissa molemmat ovat meitä korkeampia ja silti taloudella menee hyvin

vihreiden

mehän käytännössä tätä teemme

totta kai puolustusvoimien huoli otetaan huomioon mutta ei sellaisenaan sokeasti ja ilman harkintaa vaan suhteessa yhteiskunnan muihin tarpeisiin

herra puhemies

ne eivät täytä oikeudenmukaisuuden tavoitetta

kehitysyhteistyön johdonmukaisuus ja sen avun perillemeno sekä myös tämä kriisinhallintayhteistyön läpinäkyvyys

varmaa on se että lähivuosina tulee eläköitymään kymmeniätuhansia julkisen sektorin työntekijöitä

sillä tavalla kyllä saadaan eriarvoisuutta tähän lisää ja käytännössähän toivottavasti ette härkäpäisesti pidä kiinni tästä esityksestä

selonteossa mainitaan että jäsenenä suomeen kohdistuisi entistä voimakkaammin yleisen taakanjaon ja solidaarisuuden perusteella poliittisia odotuksia osallistua liittokunnan vastuulleen ottamiin kriisinhallintatehtäviin tai sen yksittäisen jäsenmaan operaatioon

olisin varsinaisesti halunnut kysyä tästä mitä edustaja salolainen otti esille eli tästä vapaakauppasopimuksesta yhdysvaltojen ja euroopan unionin välillä

jonkin ajan päästä ikääntyminen tulee lisäämään myös palveluiden tarvetta jolloin palveluihin pitää palkata entistä enemmän työvoimaa

rouva puhemies

arvoisa puhemies

valiokunnan mietinnön esittelypuheenvuorossa puheenjohtaja leppä sanoi että tämä mietintö noudattaa perustuslain raameja

raportti toruu hallitusta siitä että se sallii työttömyyden pitkittyvän ja että aktivointitoimet aloitetaan suomessa aivan liian myöhään

maahanmuuttajan solvaaminen vapaaehtoistyöntekijän lasten uhkailu tai yritys polttaa pakolaisia elävältä on mielestäni jotain aivan muuta kuin maahanmuuttopolitiikan kritiikkiä

on aiheellisesti alkanut olla julkisuudessakin keskustelua näiden neuvottelujen salaisuudesta ja siitä ettei oikein tiedetä missä mennään

hyvä että näin on koska viime metreillä tähän sitten päädyttiin ja saatiin myös aikaiseksi ratkaisu joka näin on

mutta jotta voimme tulevaisuudessa palkata heitä riittävästi nykyistä enemmänkin on meidän uskallettava purkaa rinnakkaisia järjestelmiä ja turhaa byrokratiaa

kun pääministeri tuossa luki selontekoa pätkittäin osittain niin eihän siellä tästä sopimuksesta puhuta yhtään mitään

toivoisinkin että nyt kun kaikki ulkoministeriön ministerit ovat paikalla niin voisitte kertoa onko olemassa vaaraa että tälle vapaakauppasopimukselle tulee liian vahva investointisuoja niin että se vaarantaa suomen omia mahdollisuuksia ottaa huomioon ympäristönsuojelukysymyksiä työsuojelukysymyksiä ja onko vaaraa että julkiset hankinnat myös alistetaan epäterveelle kilpailulle

kun puhutaan työurien pidentämisestä mihin on unohdettu ne ihmiset joista politiikkavalinnat tekevät ensin pitkäaikaistyöttömiä ja joista moni menettää sen jälkeen otteensa työelämästä kokonaan

sillä tavalla saadaan aikaan myös se että opettajilla ei ole aikaa ottaa huomioon eri lapsien erilaisia mahdollisuuksia selviytyä opinnoista ja paljon tehokkaampaa kuin tämä valinnaisuuden lisääminen ja sitä kautta tasoerojen kasvattaminen olisi se että annetaan riittävän pienet ohjeet pienen pienelle luokkaa oille sitovat määräykset riittävän pienestä luokkakoosta

pääministerin kertomat tavoitteet siitä että yritetään katkaista tämä ihmissalakuljettajien ja ihmiskauppiaiden toiminta ovat oikein ja tavoiteltavia ja ilman muuta niitä kaikki kannattavat

tässä on nyt ensi kertaa viralliselta taholta sanottu peitellysti se mistä me vasemmistoliitossa olemme selväsanaisesti varoittaneet

nostaisin kuitenkin täältä esiin tämän yhden saamelaisasian josta perustuslakivaliokunta totesi että kaikki aikaisemmat käytännöt ja myös perustuslaki ja kansainvälisten järjestöjen kannanotot puoltaisivat saamelaispykälien mukanaoloa tässä esityksessä

toivomme erityisesti kuntalaisten takia että lyhyen tähtäimen puoluepoliittinen valtapeli sivuutetaan silloin kun kuntarakennetta ja palveluita uudistetaan

ministeri tuomioja tuossa juuri sanoi että tarkoituksena ei ole ollut tuoda tätä kiireellisesti mihinkään päätettäväksi ja sen takia koska ei ole edes ollut tarkoitus tuoda tätä niin sitä ei ole käsitelty hallituksessa vai onko sitä asiaa käsitelty hallituksessa

sananvapauteen meillä kaikilla on oikeus mutta sananvapauden uudet airuet yllyttävät toinen toisiaan käyttämään vapauttaan ja ilmaisemaan mielipiteitään

nato jäsenyys riippuu yhdysvalloista

viime kädessä sotilaallinen suoja riippuu yhdysvalloista

oecdn arvosteluun pitkäaikaistyöttömyyden sallimisesta voi lämpimästi yhtyä mutta vain tähän

mutta kun näissä puheenvuoroissakin on tullut esille niitä huolia siitä että tällä hetkellä tilanne ei ole enää se että pakolaisista valtaosa on nuoria miehiä vaan nyt siellä on pakolaisista valtaosa naisia ja lapsia niin jotenkin tuntuu kohtuuttomalta että sieltä kreikasta lähdetään juuri näitä naisia ja lapsia kuljettamaan takaisin turkkiin

tämän voi tehdä muun muassa levittämällä törkeyksiä verkossa valeprofiilin suojassa liimailemalla lappusia pimeässä illassa lyhtypylväisiin töhertämällä yöllä hakaristin jonkun oveen tai ampumalla ilotulitteita sotaa paenneita lapsiperheitä päin

suomessa erikoissairaanhoito on jo nyt huippuluokkaa mutta ennalta ehkäisevät lähiterveyspalvelut ovat rapautuneita ja eriarvoistavia

miten tällainen ykskaks yllättäen nyt voisi tänne putkahtaa päätettäväksi jos sitä poliittisesti ei ole käsitelty hallituksessa ja on epämääräisiä kirjauksia selonteossa joissa ei tämän sopimuksen voimaantulosta sanota yhtään mitään

sote ja kuntauudistukset tarjoavat tärkeän mahdollisuuden uudistaa rakenteita